haluan sanoa vain että totuus on kuitenkin se että tällä kehyskaudella tulee tasokorotus poliisin määrärahoihin

sain edustaja rundgrenin kanssa tilaisuuden eilen vierailla rovaniemen krpn yksikössä

jaan kyllä sen saman huolen että he tekevät hirveän tuloksellista työtä pienillä panoksilla

eli kyllä tämä huumerikollisuuden ja ylipäätään rikollisuuden torjunta on tärkeää työtä ja nimenomaan semmoisen piilorikollisuuden jota ei tilastoissa näy ja on tärkeää että tämä krp jatkossakin saisi keskittää voimavaransa näitten juttujen tutkintaan eikä heitä liitettäisi sinne paikallisten poliisilaitosten yhteyteen koska silloin ne voimavarat voisivat mennä muuhun työhön hyvin helposti

silloin tämä antaa tilaisuuden siihen että jollakin henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä näiden juttujen tutkintaan ja aina sieltä tyvestä latvaan ja päästä myös näissä huumeasioissa tukkuportaaseen saakka

eli katson kyllä että oulusta käsin ei pystytä hallitsemaan eikä toteuttamaan tätä työtä vaan on tärkeää että myös lapissa tämä yksikkö säilyy

arvoisa herra puhemies

täytyy tuossa edelliselle puhujalle ed

kuten me kaikki tiedämme lomautukset ja irtisanomiset ovat olleet ikävän yleistä kuultavaa tämän syksyn aikana ja pahin on kaiketi vielä edessä

toisen asteen järjestämislupalaki on saanut osakseen kritiikkiä siitä että jatkossa jopa opetusministeriön virkamiehet päättäisivät missä lukiot sijaitsevat maakunnassa eikä päätöksiä tehtäisi paikallisesti

siitä huolimatta hallitus jatkaa aiempaa leikkauslinjaansa sillä hallituksen esityksen mukaan myöntövaltuutta ollaan jälleen supistamassa ja ilmeisesti tarkoituksena on ennen pitkää ajaa määräraha kokonaan alas

työllisyysperusteiset investointimäärärahat ovat olleet erityisen merkittäviä lapissa sillä niiden avulla on rahoitettu lukuisia matkailu liikenne ja ympäristöhankkeita

arvoisa herra puhemies

hallituspohjasta riippumatta uusia tehtäviä ja velvoitteita on kunnille säädetty eikä näitä tehtäviä ole resursoitu riittävästi

meillä on näitä normitalkoita nyt harjoitettu toista hallituskautta ja kuten kuulimme tässä edellä tuo miljardin euron tavoite on vielä kaukana ja on osoittautunut haasteelliseksi löytää nämä säästökohteet

edellisen vastineeksi haluan kuitenkin kiittää ministeri pekkarista työttömien tarpeiden puolustamisesta eli kiinnitän huomiotanne tuottavuusohjelmaan

todelliselle tuottavuusohjelmalle on valtionhallinnossa aito tarve

tämä todellinen ponnistus ja yritys otettiin kuitenkin todesta tuolla kuntakentällä ja sitä tervehdittiin ilolla mutta se on osoittautunut hyvin vaikeaksi

silloin on tärkeää että kansantaloudessa henkilöstöresursseja pystytään kohdentamaan eri aloille mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti

viime kuukausien valossa tilanne näyttää kuitenkin aika toisenlaiselta

mistä nämä puuttuvat miljoonat eurot tähän vielä löydetään

erityisesti tässä tilanteessa voi perustellusti sanoa että suunniteltujen henkilöstöleikkausten määrä on ylimitoitettu

tämä on aivan järjetöntä aikana jolloin työttömyys uhkaa kasvaa

lisäksi hallituksessa valmistellaan sosiaalipolitiikan uudelleenlinjausta jossa keskeisessä asemassa on työttömäksi joutuvan ihmisen mahdollisimman nopea henkilökohtainen palvelu

tätä on kyllä aika vaikea toteuttaa jos ei ole työntekijöitä antamassa sitä henkilökohtaista palvelua

he eivät ole töissä eivätkä oppilaitosten kirjoissa

kähkösen huoleen velkaneuvonnasta ja pikavipeistä

pikavippien osalta on hyvä huomioida että holtittomien baarissa humalassa otettujen pikavippien osuus niiden kokonaismäärästä on pieni

tässä on tärkeää se että reagoidaan riittävän nopeasti jotta syrjäytyminen ei pääse alkamaan ja työttömyys pitkittymään

pikavippejä käytetäänkin yleensä vain välttämättömimpään ruokaan vuokraan muiden velkojen ja niiden korkojen takaisinmaksuun ja kännykkäkuluihin

talousarvio vauhdittaa talouskasvua myös tukemalla rakentamista perusteollisuutta ja uusia kasvualoja mikä on hyvä asia

sen sijaan kritiikin siemen kyllä löytyy täältä kuljetustuesta

lapin erityisolosuhteet kuten arktinen ilmasto pitkät etäisyydet ja harva asutus johtavat korkeisiin kuljetuskustannuksiin

muutkin maksuhäiriöt ovat jo pidempään olleet kasvussa

siksi velkaneuvonnan resurssit ovat edelleen kovin tarpeellisia

tämän matalan kuljetustuen vuoksi lappilaisten pk yritysten kilpailuasema on tällä hetkellä heikompi ruotsalaisiin yrityksiin nähden

arvoisa herra puhemies

siksi olenkin kovin ilahtunut että hallitus veti pois oman yksipuolisen ratkaisunsa ja palasi takaisin kolmikantaisen valmistelun tielle

selkeän tappion kuitenkin koki hallituksen menettely asiassa eli yritys yksipuolisesti tehdä kaavamainen paniikkiratkaisu taantuman varjolla

tästä saamme kiittää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa että esitys torpattiin

suomalaisten aktiivisuudelle tulee antaa sille kuuluva suuri kiitos

kansainvälisen työjärjestön ilon kolmikantasopimus edellyttää että palkansaajia ja työmarkkinoita koskevat asiat valmistellaan hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa

eläkkeitten maksajat sekä työelämän ja eläkejärjestelmän asiantuntijat yritettiin siis jättää kylmästi päätöksenteon ulkopuolelle

arvoisa puhemies

suomalaista eläkekysymystä pohdittaessa ei ole järkevää tuijottaa pelkästään keskimääräistä eläkkeellejäämisikää

lisäksi tunnettu tosiasia on että erityisesti mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat vahvassa kasvussa

porkkanaa hyödyntäen suomalaisten eläkejärjestelmän kehittämistä tulee jatkaa

työpaikoilla tarvitaan asennemuutosta ja ikäohjelmia joiden avulla voidaan turvata ikääntyvien selviytyminen työelämän myllerryksessä

opiskeluaikojen lyhentämistavoitteen lisäksi syrjäytymisuhan alla olevat nuoret kouluttamattomat tarvitsevat tuekseen uudenlaisia toimenpiteitä

erityisesti nykyisessä taloudellisessa taantumassa on ensisijaisen tärkeää huolehtia sekä työpaikkojen turvaamisesta että työelämän kehittämisestä

väsyneitä ja heikommin pärjääviä ei pidä ja

arvoisa herra puhemies

viime hallituskaudella enemmistö kansanedustajista allekirjoitti aloitteen alkoholimainonnan rajoittamisesta

tällä vaalikaudella mainonnan rajoittamista on valmisteltu sekä peruspalveluministeri guzenina richardsonin että huovisen johdolla

toisin kuin alkoholimainonnan puolestapuhujat usein väittävät alkoholimainonnan vaikutuksista nuorten alkoholinkäyttöön on nykyään olemassa vahva kansainvälinen tietopohja

mainonnan rajoittaminen on nousemassa vahvasti suomen lisäksi myös muualla euroopassa keskusteluun yhtenä keinona päihdehaittojen vähentämiseen

arvoisa puhemies

kyllähän tässä tämä menettely oli äärimmäisen erikoinen rukan hangilla syntynyt ja joku lappilainen sanoikin että sinne olisi vanhanen saanut lappiin hangille jäädä hiihtelemään vähän pitemmäksikin aikaa

hän sanoi jossakin haastattelussa että ei kannattajia löydy tällaiselle ratkaisulle kädennostoäänestyksessä ja että silloin ei kannata asioista edes neuvotella

siis nimenomaan nythän palattiin tälle kolmikantatielle ja neuvottelun tielle ja ilman tätä painetta joka syntyi niin opposition työmarkkinajärjestöjen kuin nimenomaan kansalaisten keskuudessa me emme olisi päässeet tässä asiassa eteenpäin

voi sanoa että minusta tämä esitys on siinä suhteessa askel oikeaan suuntaan että tällä pyritään suojaamaan nimenomaan lapsia ja nuoria

on hyvä että tätä perinteistä mainontaa suitsitaan samoin kuin sovellusmainontaa sosiaalisessa mediassa mutta totta on että nuo urheilutapahtumat jäivät vielä ulkopuolelle ja toivon että tämä saadaan korjattua sitten tulevaisuudessa

tässä voi yhtyä hakkaraiseen edellä että alkoholinkulutusta tulee alentaa tehokkaalla kansanterveysperustaisella päihdepolitiikalla mutta myös nykyaikaisella valistuksella samoin kuin sitten varhaisella puuttumisella ja ihan kansanterveydellisistä perusteista lähtevistä näkökohdista mielestäni on myös syytä rajoittaa tätä

hän toi keskusteluun kaatunut eduskunta hyväksyi asemassa käsittelyssä sisällöltään käytetyn hallituksen esitykseen sisältyvä wagner

eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä vakava kysymys on tukeva kirjoitusten

uudet museot eivät pääse valtionosuuden piiriin ja henkilötyövuosia ei pystytä lisäämään ja olemassa olevien museoiden valtionapuja on leikattu

nämä tavoitteet käyvät eri suuntiin

sitten olisin nostanut myös esille tämän tuen elokuvatuotannolle

pidän sitä kyllä merkittävänä ja tärkeänä koska kyllä tällä hetkellä tilanne on se että muut pohjoismaat pohjois ruotsi norja islanti vetävät pitemmän korren tässä asiassa

kuitenkin tuki tälle elokuvatuotannolle tuo paikalliseen talouselämään voimaa

edustaja sarkomaa otti edellä aivan oikein esille sen että on tärkeä saada sosiaali ja terveydenhuoltouudistus maaliin jotta myös kuntien taloudellista tilaa saadaan tervehdytettyä

on harmillista se että nämä sote ja kuntarakenne polkevat omaa rataansa eikä vahvoja peruskuntia saatu aikaiseksi

tämähän on radikaali uudistus sinänsä kunnille että puolet tehtävistä lähtee pois

milloin tähän pisteeseen päästäisiin

arvoisa herra puhemies

huoli osoittautui aiheelliseksi sillä teollisuuden lisäksi suuri kulurasitus lankeaa tavallisten palkansaajien ja kuluttajien maksettavaksi energia ja ympäristöverojen korotusten muodossa

metsä ja metalliteollisuuden ahdingosta huolimatta leijonanosa kelamaksun kompensoinnista lankeaa juuri näiden teollisuudenhaarojen harteille

tällä ratkaisulla hallitus lisää tavallisten ihmisten maksutaakkaa taantumassa nostamalla asumisen kustannuksia

suunnitellut dieselverojen korotukset tuntuvat erityisesti lapissa missä etäisyydet ovat pitkiä eikä joukkoliikenne ole useimmille lapissa asuville ja liikkuville todellinen vaihtoehto

sinivihreän hallituksen budjetti on huolestuttava paitsi tavallisen arjen myös talouden ison linjan näkökulmasta

porvarihallitus on tehnyt tietoisen ideologisen valinnan ja käyttänyt kuluneen kolmen vuoden aikana talouden mahdollistamasta liikkumavarasta ison osan veronalennuksiin

sen sijaan rikkaiden lamatalkoisiin osallistumista emme edelleenkään tule näkemään

tähänkin simppeliin päätökseen hallitus tarvitsee työryhmän esityksen ja nyt jäädään odottamaan hetemäen lopullista esitystä asiasta vaikka verotyöryhmän väliraportti tätä jo suositti

veropohjan kasvattamista tarvitaan kipeästi ja painopisteen on oltava rikkaiden verotuksen kiristämisessä

hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin panostetaan aivan liian vähän vaikka suomalaiset ikääntyvät ja hoivan tarve kasvaa

eniten kritiikkiä herättää työllisyyspaketin unohtaminen

työttömyys ei ole osoittanut vähenemisen merkkejä vaan oli kesäkuussa edelleen viime vuoden tasoa

talouden tasapainottaminen edellyttää myös että julkiset menot saadaan pidettyä kurissa

taantuman hallinnassa hallitus ilmoitti siirtyvänsä elvytyksestä verojen korotuksiin

hallitus on ottanut miljardeja velkaa tehdäkseen ylisuuria veronkevennyksiä

nyt kun tulopohja on romutettu surutta joudutaan valtionvelkaa lisäämään

tätä jojoilua seuratessa hallituksen lupaus siitä että leikkauslistoja ei ole tulossa saattaa jäädä lyhyeksi lohduksi varsinkin jos tilannetta tarkastellaan koko julkisen talouden näkökulmasta

olen aivan vakuuttunut että tällöin toivopuolue on sosiaalimenojen karsimisen kimpussa sen sijaan että he ajaisivat oikeudenmukaisempaa ja solidaarisempaa yhteiskuntaa

positiivista talousarviosta löytyy liikennehankkeiden osalta

sen sijaan perustienpidon rahat ovat romahtaneet ja niihin tulee tehdä tuntuva tasokorotus jotta tieverkon kunnon heikkeneminen voidaan pysäyttää ja tehdä tarvittavat korjaukset ja investoinnit

arvoisa herra puhemies

kuten on täällä illan aikana kuultu kuntarakenneuudistuksella oli etsikkoaikansa ja valitettavaa oli että lähdettiin näillä karttaharjoituksilla liikkeelle jolloin se hyytyi heti alkuunsa

tässä oli tavoite kyllä korkeammalla että siihen myös yhdistyisivät tervola yli tornio ja tornio mutta se nähtiin sulaksi mahdottomuudeksi jopa näistä poliittisista syistä ja liian vaikeaksi harjoitukseksi

pidän kyllä hyvänä sitä että tällähän täytyy myös varautua tulevaisuuteen ja tulevien palvelujen rahoittamiseen tällä alueella

mutta olisin tähän liittyen kysynyt tästä kannustavuudesta vapaaehtoisissa liittymisissä

toisin kuin täällä on tänään monella suulla väitetty sdp kantaa huolta euroalueen tasapainosta työllisyydestä ja hyvinvoinnista

näiden asioiden eteen teemme töitä koko euroaluetta ajatellen

maan kestämätöntä taloudenpitoa on kaiken huipuksi jatkettu väärennetyillä tilastoilla eikä koko totuus tule ehkä koskaan selville

sosialidemokraatit ovat vaatineet kreikkaa lainottaneiden pankkien ja suuria voittoja käärineiden sijoittajien osallistumista kriisin hoitoon

jos pankkeja ja sijoittajia ei saada ottamistaan riskeistä vastuuseen niin kreikan tapaus toimii lähinnä ennakkopäätöksenä yli varojen elämisen palkitsemisesta

hallituksen tarjoama vaihtoehto on tukipaketti kreikkaa lainottaneiden keinottelijoiden pelastamiseksi ei kreikkalaisten pelastamiseksi

tällä hetkellä suomen kansa veronmaksajana joutuu kantamaan koko vastuun voittoa käärineiden keinottelijoiden pelastamisesta